lupien käsittelyjä ja hankintaa kiirehditään

näillä yhtiöillä ei itsellään ole tuulivoimaosaamista vain minimipääoma eikä myöskään välttämättä pääomia toteuttamiseen eikä muutakaan alaan liittyvää toimintaa joten kun luvat saadaan ne myytäneen ulkomaalaisille veroparatiisisaarilla toimiville pääomasijoitusyhtiöille ja tietenkin hyvällä voitolla

sen jälkeen pääomasijoittaja toteuttaa rakentamisen ja myllyjen käytön

on jopa tragikoomista että silloin vähätellään tai unohdetaan kokonaan tuulimyllyjen ympäristö ja terveysvaikutukset niin kanta asukkaisiin kesämökkiläisiin kuin matkailuyrittäjiinkin

en ole yhdenkään vihreän poliitikon havainnut kantaneen tuulimyllyistä huolta vaikka isojen tuulivoimaloiden rypäs on paljon isompi ja pysyvämpi haitta kuin yksittäinen susi tai liito orava

bioenergian käyttö on ympäristön kannalta hyvä ratkaisu ja mikä erittäin tärkeää se tuo tuulivoimaan verrattuna erittäin runsaasti työtä ja toimeentuloa suomalaisille

tilanne on johtanut siihen että suomessa esimerkiksi päivittäistavarakaupassa kaupan marginaali on eu maiden osalta poikkeuksellisen korkea ja kuluttajien maksamat hinnat ovat muita maita korkeammat

hintakilpailu ei toimi kunnolla

ongelmana on sekin että kahdella suurella ketjulla on tietynlainen etuoikeus hyviin kauppapaikkoihin

kun kuntia ajetaan väkipakolla yhteen näin tehdään lähes peruuttamattomia hyvin monia kansalaisia koskevia virheitä vaikka tosiasiat ovat sitä vastaan

kaupparyhmien välistä kilpailua rajoittavat myös kauppojen bonusjärjestelmät

ne sitouttavat asiakkaita yhteen kaupparyhmään joten bonusjärjestelmät omalta osaltaan vähentävät kaupparyhmien välistä hintakilpailua

tämän tiedon luulisi vaikuttavan enemmän kuin mututuntumaan perustuvien väitteiden suuren kunnan yksioikoisesta paremmuudesta

hallituksen esitys laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä on jälleen siis jälleen ikävä esimerkki sellaisesta euroopan unionista joka on meille vain haitaksi

pienten tavarantoimittajien tasapuoliset toimintamahdollisuudet voidaan turvata esimerkiksi niin että kauppaketjut velvoitettaisiin varaamaan tietty määrä hyllytilaa pienille tuottajille ja tietyllä alueella esimerkiksi maakunnan tai kunnan alueella

luvattuja säästöjä ei saatu vaikka samaan aikaan maaseudun palveluja ajettiin alas ja kaikenlaisia maksuja korotettiin todella reippaasti

nyt halutaan ce merkinnän piiriin myös pienimuotoinen sahaustoiminta siis kenttäsirkkelit

arvoisa herra puhemies

ensinnäkään en ole kenenkään kuullut sanovan että ce merkinnän puuttuminen olisi aiheuttanut ongelmia ei todellakaan

sanoisin edustaja töllille muun muassa että silloin pukki on kyllä eri sattuma tai jono puppuccion kaalimaan vartijana koska koko rotaatio käynnistyi silloin kun hallintoministerinä oli mari kiviniemi

ne ovat aivan kohtuuttomat sillä usein kenttäsirkkelin omistaja on sahannut vain muutaman kerran vuodessa naapureille tutuille sukulaisille tai mökkiläisille pieniä sahauksia joista vain harvoin kertyy nettotuloja ce merkinnästä aiheutuvien kustannusten verran

muistan sen kun ministeri pekkarinen oli edustaja laukkasen tukena painostamassa keskustalaisia valtuutettuja kuntaliitoksen taakse valkealassa

ce merkinnän valvonta on muusta rakennusvalvonnasta pois tai sitten tarvittaisiin uusia virkamiehiä ikään kuin niitä ei olisi jo riittävästi ramppaamassa maaseudulla talosta taloon

koululuokassa on yhtä monta oppilasta kunnan koosta riippumatta ja yksi käsipari ehtii hoitamaan yhtä monta vanhusta kunnan koosta riippumatta

käytännössä ce merkinnän tulo tarkoittaisi pienimuotoisen sahaustoiminnan lähes täydellistä loppumista

siksi ce merkintä on harvinaisen vahingollinen ja tarpeeton

kunkin kunnan menestys on kiinni lähinnä johtavien virkamiesten ja luottamushenkilöiden kyvystä hoitaa kunnan asioita pitkällä aikavälillä

koko ei siis ole se ratkaisevin tekijä

kuten tässä aiemminkin mainitsin täällä ennen itsenäisen valkealan aikaan koulun rehtorin ja kunnanjohtajan välillä oli vain yksi virkaporras

täällä on paljon puhuttu hallintohimmeleistä

ja mikä pahinta tuo päätös ei kykene ottamaan paikallisia oloja huomioon yhtä hyvin kuin aikaisemmin pienemmän kunnan aikana ja kaikesta tästä kärsivät asukkaat joiden etua pitäisi ajatella

arvoisa puhemies

tämän kansalaisaloitteen takana on vapaa kielivalinta ry jonka puheenjohtaja on professori ilmari rostila

käytännössä se tarkoittaa sitä että veronkorotus avaa ovet entistä avoimemmiksi venäläisille ja muille halpakuljettajille

tämän kirjan loppuun professori rostila on koonnut viiteen kohtaan jaottelemansa asiat tarvittavista toimenpiteistä tämän asian edistämiseksi

lisäksi on suuri vaara että loputkin idän liikenteestä siirtyy venäläisten rekisterikilpien alle

vapaus valita kansalliskieli

arvoisa herra puhemies

ruotsin kielen opiskelu on muutettava vapaaehtoiseksi

perussuomalaisten ja keskustan eduskuntaryhmät ovat tänään julkistaneet yhteisen vetoomuksen kuntapäättäjille

kieli ja koulutuspolitiikan pitää turvata että ne kansalaiset jotka eivät opiskele ruotsia eivät joudu jatko opintojen ja työuran suhteen epätasa arvoiseen asemaan suhteessa ruotsia opiskeleviin

on korostettava palvelujen säilyttämisen tärkeyttä sekä kuntien välistä yhteistyötä

tässä vaiheessa ei ole tarvetta tehdä päätöksiä hallituksen vaatimalla tavalla

julkiset palvelu ja viranomaistehtävät on järjestettävä niin että suomenkielinen voi ruotsia osaamatta toimia näissä tehtävissä

ruotsinkieliset palvelut turvataan ruotsia äidinkielenään puhuvalla henkilöstöllä tai henkilöstöllä jonka ruotsin kielen taito perustuu vapaaehtoiseen opiskeluun

kaikissa viranomaisorganisaatioissa on oltava ruotsia osaavia mutta osaamisvaatimus on määriteltävä tehtäväkohtaisesti eikä yleisesti

on muodostettava valtion tukema järjestö jolla on virallinen asema ja jonka tehtävänä on tunnistaa ja pitää esillä suomenkielisten yhteiskunnallisia ja sivistyksellisiä tarpeita kielipolitiikassa ja kielikoulutuspolitiikassa poliittisista suhdanteista riippumatta

julkisuudessakin on käsitelty monia viranomaisten tai virkamiesten tekemiä päätöksiä tai toimenpiteitä jotka on jälkikäteen todettu virheiksi mutta ne ovat aiheuttaneet kohdehenkilöille merkittävää haittaa tai taloudellisia menetyksiä joita ei ole korvattu

erityiseksi puutteeksi on todettu että virheellisen päätöksen tai menettelyn toteuttaneella viranomaisella ei aina ole ollut pakottavaa velvollisuutta antaa minkäänlaista selitystä virheellisen toiminnan perusteluiksi eikä tietoa saa aina edes päätöksen tekijöistä

vahinkoa kärsineen kannalta on väärin että viranomainen tai virkamies ei yleensä joudu konkreettiseen vastuuseen virheensä seurauksista jolloin virheestä syntyneet vahingot ovat liian usein jääneet syyttömien asianosaisten kärsittäviksi ja maksettaviksi

korkein oikeus on joutunut viime vuosina kumoamaan kymmenittäin vakuutusoikeuden ratkaisuja niissä olleiden virheratkaisujen ja perustelemattomuuksien takia

korkeimmassa oikeudessa on vireillä lähes sata vakuutusasiaa mikä on yksi hälyttävä osoitus asiakkaiden kokemasta oikeustajun vastaisesta menettelystä

julkista valtaa käyttävien päätöksentekijöiden pitäisi olla myös julkisesti tiedossa ja kaikki päätökset pitäisi kyetä perustelemaan jo päätösasiakirjoissa

korvaukset vahinkoa kärsineelle on hoidettava viime kädessä valtion varoista ja korvauksen tulee aina olla asiakkaan todellisten kulujen mukainen

viranomaisiin tulisi soveltaa erityistä ammattilaisen vastuuta ammatissaan eli vahinkoa aiheuttavia virheitä ei saa tulla ilman seuraamuksia

arvoisa puhemies

paikalliset lehdet repivät isoja otsikkoja koska hän kuvasi kreikan ensimmäisen apupaketin vastustajat pölhöpopulisteiksi

stubbin mielestä ensimmäisen apupaketin jälkeen asiat olivat niin kreikan kuin muidenkin maiden osalta täysin kunnossa ja oli edesvastuutonta pölhöpopulismia väittää muuta

arvoisa puhemies

asioiden valmistelu ja poliittinen päätöksenteko on mielestäni liian usein aivan luokatonta sillä isojakin päätöksiä tehdään mututuntumalta siis mututuntumalta

siksi toistan jälleen kerran mitä valtio opin professori matti wiberg äskettäin totesi

ensin tehdään poliittinen päätös ja vasta sitten selvitetään reformin järkevyyttä ja kirjoitutetaan virkamiehillä perusteluja jo valituille linjauksille

arvoisa ministeri virkkunen miksi kuntauudistusta viedään härkäpäisesti eteenpäin vaikka lähes kaikki hallituksesta riippumattomat asiantuntijat ja myös monet hallituspuolueiden edustajat pitävät hanketta täysin järjettömänä

miksi mututuntumalta haluatte aiheuttaa tälle yhteiskunnalle liki peruuttamattoman vahingon

he eivät ole huomanneet tai eivät ole huomaavinaan että kaikki tapahtuneet asiat ja muut ajan merkit viittaavat siihen että edessä on vähintään taantuma

todettakoon myös että suomen pankin pääjohtaja toveri erkki liikanen totesi tänään aamutelevisiossa että meneillä on sodanjälkeisen ajan pahin finanssikriisi

olen havainnut että valtionhallinnossa monet suunnitelmat ja hankkeet perustuvat puutteellisiin tai jopa tarkoitushakuisiin laskelmiin yhtenä esimerkkinä parhaillaan vireillä oleva hanke kouvolan ja kuopion hovi ja hallinto oikeuksien yhdistämisestä

on päättynyt

eduskunnan täysistunto päättyy ja eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona kahdeskymmeneskahdeksas yhdeksättä taloudellisuuden ei vain jälkikäteen

suomen työllisyyden hoidon pahimpiin ongelmiin eli nuorisotyöttömyyteen rakennetyöttömyyteen ja työurien pidentämistarpeeseen on olemassa yksinkertainen lainsäädännöllinen ratkaisu joka ei vaadi lisärahoitusta jos asia nähdään kokonaisuutena yhteiskunnan kannalta

monet ovat jo lähellä loppuunpalamista useat ovat sairauslomilla tai määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä ja niin edelleen

arvoisa puhemies

näihin vapautuneisiin työpaikkoihin voivat nuoriso ja pitkäaikaistyöttömät hakeutua jo olemassa olevien tukityökalujen kuten esimerkiksi työvoimakoulutuksen ja oppisopimuksen avulla

lisäetuna osa aikaeläkkeelle siirtyvillä työntekijöillä oleva hiljainen tieto siirtyy automaattisesti nuoremmille työntekijöille koska kokeneet taitajat ovat kuitenkin paikalla puolipäiväisesti

kokeneiden työntekijöiden osalta kustannukset putoavat puoleen ja uusien tulijoiden alkupalkkataso on pienempi kuin vuosia työelämässä olleiden